siksi nyt on tarkoitus vauhdittaa esimerkiksi ryhmäkotien uudenlaisten asumisyhteisöjen ja tehostetun palveluasumisen rakennuttamista jottei ikäihmisten tarvitse asua turhaan laitoksissa

erittäin tärkeä asia hallitusohjelmassa on hankintalain uudelleen tarkastelu sosiaali ja terveyssektorilla silloin kun kyseessä on erityisen haavoittuvien asiakasryhmien kuten lasten vanhusten ja vammaisten pitkäaikaisten palvelujen hankinta

kuuntelin huolissani ministeri rädyn viestiä kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahaleikkauksista ja kysynkin

nykyinen hankintalaki ja sen tulkinta aiheuttaa sen että esimerkiksi vanhus ja vammaispalvelujen kilpailuttamisella pompotellaan ihmisiä paikasta toiseen sen perusteella mikä taho kulloinkin voittaa kilpailutuksen

arvoisa puhemies

nyt kun kunnille tuli lisäaikaa miettiä omia ratkaisujaan ja tehdä riittävän laajaa selvitystyötä niin toivon todella että niissä objektiivisesti lähdetään selvittämään kuntien yhdistymisestä saavutettuja etuja ja haittoja

tutkimusten mukaan esimerkiksi ikäihminen voi viimeisten vuosiensa aikana joutua muuttamaan hoito ja asumispaikkaa jopa useita kertoja vuodessa

arvoisa puhemies

toivon että kunnissa ilman suurempia tunnelatauksia ja näitä outoja opposition vetoomuksia pohditaan tulevaisuutta realistisesti esimerkiksi pystyykö kunta järjestämään palvelut tulevaisuudessa itse

kaikki muutot eivät johdu kilpailutuksesta vaan syynä voi olla esimerkiksi se ettei hoitoyhteisössä ole riittävän ammattitaitoista henkilökuntaa hoitamaan ikäihmisten terveydentilan muutoksia vaan ikäihminen lähetetään usein turhan takia johonkin toiseen hoitopaikkaan pienenkin akuuttivaivan hoitamista varten

arvoisa puhemies

oli ilo lukea nykytilan arviointi jonka perustana on selkeä tutkimuksellinen näyttö

lain vaikutukset eivät kuitenkaan todennäköisesti ole kovin suuria mutta jokainen pienikin askel tätä tavoitetta kohden on kuitenkin kannatettava

mutta kun saamme hoitokäytännöt kuntoon ja saamme rakennettua uudenlaisia ikäihmisten tuettuja asumisyksikköjä laitoshoitopaikkojen tilalle myös kustannukset saadaan kuriin

olen it se pohjois karjalasta ja ei ole realistista ajatella että pohjois karjalassa saisimme lakkautettavaksi suunnitelluille junavuoroille markkinavetoisia toimijoita

jatkossa palkan voi maksaa käteisenä vain pakottavasta syystä

erityisen kalliita ovat pitkät laitoshoitojaksot

myös ministeri vehviläinen maakunnan omana ministerinä on todennut että linja autot eivät voi meillä korvata tätä junaliikennettä se ei ole järkevä ajatus

käteismaksu on myös mahdollinen työsuhteen purkautumisen yhteydessä tai tilanteessa jossa suoritus ei työnantajasta riippumattomasta syystä ehtisi ajoissa työntekijän tilille

henkilöstön määrän ja koulutustason lisäksi tulevassa laissa tulee selkeästi määritellä määräajat sille miten nopeasti ikäihmisen on päästävä terveydentilansa muuttuessa tarpeidensa ja elämäntilanteensa mukaiseen kuntoutukseen ja hoitoon

hallituksen esityksen tavoitteena on että työajoista johtuviin haitta ja vaaratekijöihin kiinnitetään työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa nykyistä enemmän huomiota

meillä on runsaasti tieteellistä näyttöä siitä että kuntouttavalla hoidolla voidaan ylläpitää ikäihmisten toimintakykyä ja esimerkiksi hidastuttaa muistisairauksien etenemistä

kunnille vanhustenhoidon uudelleenjärjestelyt tarjoavatkin mahdollisuuden miljardiluokan järki on tarjollakin mahdollisuuden miljardiluokan järkeistämiseen samalla kun pidetään huolta ikäihmisten elämänlaadusta

tämä onkin tärkeä asia jos haluamme pidentää työuria ja toisaalta vähentää työtapaturmia sillä työaikajärjestelyillä on suuri merkitys sekä objektiivisesti terveyteen että myös subjektiivisesti koettuun työhyvinvointiin

meillä pohjois karjalassa on todellinen huoli ja hätä siitä miten me selviydymme tulevaisuudessa jos liikenneyhteydet nykyisestään yhtään heikkenevät

pitkäaikaishoitopaikkoja on syytä muuttaa lyhytaikaisiksi kuntoutusyksiköiksi joissa ikäihminen aina tarvittaessa saa tehokkaan kuntoutusjakson

vanhuspalveluissa ei eheä hoitoketju toimi

kotihoidossa on ihmisiä joiden oikea asumispaikka ei ole enää koti ja vuodeosastoilla on ihmisiä joiden ei tarvitsisi olla siellä jos niin sanottuja välimuotoisia hoitopaikkoja kuten tehostettua palveluasumista ja ryhmäkoteja olisi riittävästi

nämä ongelmat pitäisi pikaisesti ratkaista sillä pankkitilin puute on joissakin tilanteissa johtanut jopa siihen että työsuhde on jäänyt sopimatta tai työsuhde on päättynyt

pankkipalvelut ovat niin välttämättömiä arjen asioiden hoitamisessa että ne tulee turvata jokaiselle suomessa laillisesti oleskelevalle henkilölle ja mahdollistaa siten hänen

vanhuspalvelulaki on laadittava koska informaatio ohjaus esimerkiksi laatusuosituksina ei ole saanut aikaan riittäviä muutoksia vanhuspalveluiden sisällössä

kuntien terveyskeskuspalveluiden kehno taso ei johdu olemassa olevasta uudistuksesta vaan siitä ettei näitä uudistuksia ole tehty tarpeeksi ajoissa

tuottavuusohjelmien tilalle pitäisi ottaa käyttöön tuloksellisuusohjelmat

mikään ei ole niin epäinhimillistä ja yhteiskunnalle kallista kuin ennalta ehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan puutteesta johtuva pitkäaikainen laitoshoito

arvoisa puhemies

näitä tärkeitä uudistuksia ovat kunta ja sote uudistuksen lisäksi valtionosuusuudistus kuntalain kokonaisuudistus sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden tasapainottaminen

asiantuntijat sanovat että jos nuorisotakuu toteutetaan kunnolla esimerkiksi etsivä nuorisotyö käynnistyy optimaalisesti tulee näkyviin ennakoitua suuremmat nuorten mielenterveys päihde erityisesti huumeongelmat

meillä on pinnan alla ja osittain näkymättömissä kasvava nuorten ja nuorten aikuisten päihdeongelma ja ongelma on erityisesti se että huumeidenkäyttö ei näy alkuvaiheessa ulospäin yhtä helposti kuin alkoholinkäyttö

muutama sana poliisitoimesta

valtiovarainvaliokunnan mietinnöstä luin että poliisitoimessa on edelleen lukuisia tuottavuusohjelmia

opposition taholta on vastuutonta myös väittää että kuntauudistus tai kuntaliitokset heikentäisivät tai lopettaisivat lähipalveluja

meillä on jo nyt sangen vapaat aukioloajat ja mahdolliset epäkohdat olisi voitu korjata pienemmilläkin toimenpiteillä

vaikuttavuutta on esimerkiksi rikollisuuden ennaltaehkäisy

toivottavasti poliisitoimella on voimia tehdä myös tätä tärkeää hallintorajoja ylittävää yhteistyötä

miten laajasti ja huolellisesti nämä kokonaisvaikutusten arvioinnit on tehty

erityisesti pitkien välimatkojen maakunnissa kuten esimerkiksi pohjois karjalassa josta itse olen kotoisin poliisipartioiden vähäisyys voi aiheuttaa turvallisuusriskejä

en voi myöskään ymmärtää ajatusta että sosiaali ja terveydenhuolto erotettaisiin kaikista kunnan muista toiminnoista elämään täysin omaa elämää kun meidän pitäisi edetä itse asiassa toiseen suuntaan

terveys kaikissa politiikoissa ajattelu korostaa sosiaali ja terveydenhuollon integroimista entistä kiinteämmin kaikkeen muuhun kunnan toimintaan

tällä tavalla saadaan varmistettua parhaiten terveyden edistäminen ennaltaehkäisy ja ongelmiin varhainen puuttuminen jotka taas pitkällä tähtäimellä säästävät yhteiskunnan kustannuksia

arvoisa puhemies

erillistä lähipalvelulakia emme kuitenkaan tarvitse sillä laki voisi sementoida olemassa olevat toimintatavat ja estää palvelujen kehittämisen

lähipalvelut voidaan tuottaa monella tavalla

tärkeä osa näitä uudistuksia on myös toimintatapojen kehittäminen ja tiedän että monissa kunnissa odotetaan nyt lopultakin päätöksiä jotta päästäisiin kehittämään myös sitä perustyötä

lopuksi herra puhemies

kiitos

kansalaisten kannalta on kohtuutonta että nykyisin muutoksenhakija joutuu odottamaan ratkaisua esimerkiksi toimeentuloturvaa koskevassa asiassa jopa vuoden

lisäksi myönteistä on se että vakuutusoikeuden lääkärin ja asiantuntijalääkäreiden nimittämisessä noudatettaisiin jatkossa avointa hakumenettelyä

yhteenvetona voikin todeta että tämä lakiesitys tulee varmasti parantamaan kansalaisten luottamusta vakuutusoikeuden toimintaa kohtaan

suuri ongelma tässä lakiesityksessä on se kuka määrittelee lapsen oikeuden kokopäivähoitoon ja millä perusteella tämä määrittely tapahtuu

lainapainotteisuuden lisääminen on huono ehdotus siinä mielessä että opintolainan ottaminen monelle vähävaraisen perheen nuorelle tällaisena työttömyyden ja epävarmuuden aikana on suuri riski

ulkopuolisen on vaikea määritellä tätä tarvetta ja toisaalta esimerkiksi masentuneen tai väsyneen vanhemman voi olla vaikea vaatia lapselleen kokopäivähoitoa vaikka lapsi sitä tarvitsisi

tämä voi johtaa siihen etteivät vähävaraisten perheiden nuoret lähde niin helposti opiskelemaan esimerkiksi yliopistoon

me tiedämme että opiskelu periytyy ja taloudellisesti hyvin toimivien perheiden lapset opiskelevat useammin korkeakouluissa ja yliopistoissa kuin esimerkiksi pienempituloisten perheiden lapset

kyllä minäkin olen aikoinani köyhän perheen lapsena ottanut opintolainaa mutta silloin yhteiskunta oli toinen

mutta tämä päivä ja tämä aika on aivan toisenlainen ja tämä epävarmuus voi olla sellainen tekijä jonka takia vähävaraisten perheiden nuoret eivät halua ottaa opintolainaa

monet varhaiskasvatustyötä tekevät ovat sanoneet minulle että eniten heitä uuvuttaa ammatti identiteetin ja todellisuuden välinen ristiriita

arvoisa puhemies

he tietävät mitä hyvä ja laadukas varhaiskasvatus on mutta liian suuret ryhmäkoot eivät mahdollista tätä laadukasta työtä

välivaiheen ongelmia voi tulla muun muassa siitä että terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella säilyvät edelleen päivähoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät tilastointi kehittäminen ja tutkimus nykyisessä laajuudessaan mutta varhaiskasvatuksen kehittämistyössä tarvittavat henkilöstöresurssit siirtyvät opetus ja kulttuuriministeriöön

sosiaali ja terveysvaliokunta ilmaisi kannanotossaan vakavan huolensa siitä miten terveyden ja hyvinvoinnin laitos tässä välivaiheessa kykenee suoriutumaan tehtävästään

kuten täällä on todettu hallituksen esityksen mukaan sosiaalialan osaamiskeskuksen lakisääteisiin tehtäviin ei siirron jälkeen kuuluisi enää päivähoidon kehittäminen

sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnassa voisi kuitenkin jatkossakin olla päivähoitoon liittyviä ja päivähoidossa toteutettavia kehittämishankkeita niiden liittyessä lasten nuorten ja perheiden sosiaali ja terveyspoliittisten tavoitteiden edistämiseen

hallinnonalan siirto ei saisi päättää sitä työtä jota osaamiskeskukset ovat tehneet päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi osana lasten nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämistä ja palveluiden kehittämistä

arvoisa puhemies

sinällään päivähoidon siirtäminen opetusministeriöön tukee niin lapsen perheiden kuin hallinnonkin näkökulmasta eheän varhaiskasvatuksen kokonaisuuden muodostamista jolloin päivähoitopalveluiden esiopetuksen perusopetuksen ja koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnan laadukasta jatkumoa ohjataan ja kehitetään kokonaisvaltaisesti

päivähoito on tärkeä lapsiperheiden palvelu jolla voidaan merkittävästi vaikuttaa lasten ja perheiden hyvinvointiin mahdollistaa vanhempien osallistuminen työelämään sekä edistää sukupuolten välisen tasa arvon toteutumista

päivähoito tasoittaa omalta osaltaan lasten elinolosuhteista johtuvia eroja ja tarjoaa lapsille yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä omien edellytystensä mukaisesti

edustaja tolppaselle vain ihan nopeasti totean että tämän päivän aikana useampikin hallituspuolueen edustaja on vähätellyt tätä välikysymystä ja todennut että tämä on ihan turhaa keskustelua

maakuntien huoli on todellinen ja jotta tämä huoli nyt helpottuisi siellä omassa maakunnassani pohjois karjalassa niin toivon suoran vastauksen ministeriltä että miten ministeri aikoo huolehtia pohjois karjalan joukkoliikenteestä esimerkiksi joensuusta pohjoiseen ja länteen

kunnissa tulisikin entistä enemmän harkita niin sanottujen lasten ja nuorten hyvinvointilautakuntien perustamista joiden alaisuuteen koottaisiin kaikki lasten ja nuorten palvelut

ja kun täällä edustaja hoskonen on paikalla niin hänhän on vaatinut aiemmin myöskin hyvin vakavasti että meidän pitäisi saada myöskin yhteys joensuusta itään eli ilomantsiin

jatkossa toki samanlainen toimintamalli toivottavasti toteutuu myös ministeriötasolla mutta tällä hetkellä tärkeintä olisi saavuttaa yhdessä tekemisen kulttuuri kuntatasolla